toki tämän lisäksi me tuemme ykn väestöohjelmaa ja tuemme monia erityisiä projekteja

mutta haluan vain korostaa sitä että se kaikista tärkein keino jolla me vaikutamme myös kaikkeen muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen toivomallamme tavalla on juuri naisten oikeuksien ja aseman vahvistaminen

vaikka se toinen hallitus ei haluaisikaan että väestönkasvu pysähtyisi niin se kuitenkin antaa mahdollisuudet sille politiikalle joka siihen johtaa

kiitän valtiovarainvaliokuntaa ja valiokunnalle lausunnon antanutta ulkoasiainvaliokuntaa siitä suuresta ymmärryksestä jota he ovat osoittaneet ulkoministeriön tarpeille ja sille että ne olisivat riittäviä kaikkien meihin kohdistuvien perusteltujen odotusten ja annettujen tehtävien täyttämiseksi ja myöskin siitä että on ymmärretty jos ei nyt suoranaisesti ahdinkoa niin joka tapauksessa suurta toiminnan sopeutuksen tarvetta joka seuraa myöskin meidän ministeriöllemme asetetuista säästötavoitteista jotka tulevat kohdistumaan suurimmilla ja näkyvimmillä tavoilla juuri meidän ulkomaanedustustoomme

voin täysin yhtyä siihen mitä valiokunnan mietinnössä todetaan kun se pitää edustustojen sulkemisia merkittävinä poliittisina päätöksinä jotka voivat aiheuttaa korvaamattomia vahinkoja suomen ulkosuhteiden hoidolle ja suomen talouden kasvuedellytysten edistämiselle

on ihan luonnollista että me pyrimme tietysti minimoimaan vahingot ja käyttämään mahdollisimman paljon kotimaisia voimavaroja yhteiskäyttöisesti ja yhteensovittaen ja tällöin viittaan tähän niin sanottuun suomi talo konseptiin että meidän täytyy tehokkaammin saada kaikki suomen ulkomaan erilaisia niin ulkomaille erilaisia ulkomailla erilaista intressivalvontaa suorittavat tahot toimimaan tehokkaammin ja paremmin yhdessä ja toisaalta niihin yhteistyömahdollisuuksiin joita ennen kaikkea yhteistyö muiden pohjoismaiden kanssa tuottaa

luonnollisestikin tätä täytyy tehdä hyvin joustavasti ja ottaen huomioon kaikki vaikutukset ja tarpeet ja myöskin sen että viisivuotiskautenakin saattavat tarpeet ja painotukset koko ajan muuttua

sehän on ministeri stubbin asettama ja hänen toimialaansa mutta tiedän että se tulee jättämään mietintönsä noin tammikuun puolivälissä

sikäli kuin olen saanut siitä nyt informaatiota niin uskon että siellä tulee ei ehkä mitään dramaattisia mutta kuitenkin hyvin tarpeellisia ja hyödyllisiä ehdotuksia siitä millä lailla suomalaisten yritysten yhtäältä vientiponnisteluja ja ylipäätänsä niiden kansainvälistymiskehitystä joka on tietysti meille välttämätöntä voitaisiin tehokkaammin edistää ja palvella nimenomaan myöskin muiden ministeriöiden alaisuudessa olevien voimavarojen tehokkaammalla yhteiskäytöllä

herra puhemies

rohkenen sanoa että suomella ja suomessa on varmasti erittäin paljon osaamista kokemusta ja annettavaa kaikkeen kansainväliseen yhteistyöhön niin kehitysyhteistyöhön rauhan välittämiseen siviilikriisinhallintaan kuin muihin tehtäviin ja oikeastaan ainoa rajoite on se kuinka paljon meillä on mahdollisuuksia resursoida tällaista työtä

uskon että meillä olisi niin kuin sanoin varmasti enemmän mahdollisuuksia kuin mihin resurssit antavat myöten mutta pyrimme käyttämään tietenkin olemassa olevia resursseja aina mahdollisimman tehokkaasti sisäisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa tiivistämällä ja kun edustaja kääriäinen oikein kysyi tätä vieläkö on olemassa suomi talo konseptin toteutumisen tiellä ministeriöiden tai muiden toimijoiden välisiä intressieroja niin ei olisi rehellistä kieltää etteikö tällaisia toki edelleen olisi

mutta uskon että se vahva poliittinen tahto joka hallitusohjelmasta alkaen on olemassa tulee kyllä viemään tätäkin asiaa eteenpäin

sitten rauhanvälityksenkin osalta josta todella tänään julkistimme toimintaohjelman meillä olisi varmaan henkisestikin tällaista tiettyä suurvaltakapasiteettia toimia mutta se vaatisi myöskin sitten suurvallan resurssit

mutta kyllä kaikki se kokemus ja osaaminen joka meillä on ja kun arvaan että edustaja naucler viittasi nimenomaan myöskin osaamiseen ahvenanmaan hämmentää nykyhetken osaamista ja maan historiaan ja historiassa on yksi näitä asioita joita me hyvässä yhteistyössä ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa olemme erilaisissa kansainvälisissä yhteyksissä myöskin käyttäneet esimerkkinä ja jakaneet kokemuksiamme

siinä on sekä kielteistä kehitystä että joskus myöskin myönteisesti yllättävää kuten on ollut arabikevät joka on tietysti yllättänyt meidät suomessa yhtä lailla kuin monet muutkin toimijat mutta onneksi se ei nyt kuitenkaan suomen osalta ole johtanut siihen että meillä olisi ollut jotain erityistä hävettävää tai erityistä kompromettointia toiminnasta näiden kaatuneiden diktaattoreiden kanssa

tätä samaa ei todellakaan voi sanoa kaikista eu maista mikä on johtanut joissain maissa myöskin sitten vaihdoksiin ja uusiin johtopäätöksiin

mutta niin kuin muissa yhteyksissä olen todennut on kyllä valitettavaa se että euroopan unionin yhteinen ulko ja turvallisuuspolitiikka ei ole parhaissa mahdollisissa kantimissa mikä tarkoittaa sitä että liian monet jäsenvaltiot etenkin suuret jäsenvaltiot aina ajattelevat hyvin kapea alaisesti omaa välitöntä intressiään ja toimivat eun puitteissa vain silloin kun he arvioivat sen omien välittömien intressiensä mukaisesti millä on luonnollisesti se seuraus että euroopan unionin puhevalta ja vaikutusvalta maailmalla on paljon vähäisempi kuin sen tulisi olla ja paljon vähäisempi kuin monet toimijat myöskin euroopan ulkopuolella toivoisivat euroopalta

hyvä esimerkki on euroopan unionin toiminta ilmastonmuutosneuvotteluissa joissa on osoitettu kiitettävää johtajuutta ja vaikka ihan toivottavia tuloksia ei todellakaan ole saavutettu niin joka tapauksessa näitäkään tuloksia ei varmasti olisi ilman euroopan unionin panostusta

mutta samanlaista johtajuutta ja vahvaa yhdessä toimimista tarvittaisiin monilla muillakin aloilla

niissä tietysti myöskin on aina tiedossa se mitä muut eu maat tekevät mutta tässäkään ei ole sillä tavoin riittävästi yhteistä linjaa on vain viite jokaisen valtion omalle kansalliselle päätöksenteolle

mutta itse toivon että suomi toimii jatkossakin sillä tavoin että meillä ei synny tulevaisuudessa käy jos ja kun itse asiassa tämä demokratialiike toivottavasti etenee kaikkialla maailmassa se ei synnyttäisi meille tulevaisuudessakaan kiusallisia tilanteita siinä missä ja miten suomalaisia aseita on käytetty

tämän yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittäminen on eussa juuri parhaillaan työn alla ja me toivomme että se tulee johtamaan muun muassa sellaiseen tulokseen jossa näiden nopean toiminnan joukkojen taisteluosastoiksi nimitettyjen toimintakyky ja mahdollisuudet käyttää niitä joustavammin erilaisissa kriisitilanteissa paranevat

mutta tällä hetkellä nämä suunnitelmat ja myöskin tulevat valmiusvuorot joista tietysti täytyy muiden samoissa osastoissa olevien valtioiden kanssa sopia ovat vielä avoimina

muutoin on päivänselvää että toki me voisimme käyttää turvaneuvostokampanjaan huomattavasti enemmän resursseja

me olemme tällainen sanoisiko köyhä ja rehellinen maa joka joutuu hoitamaan tätä asiaa niillä voimavaroilla joita tämän kokoisella maalla on käytettävissä ja me tiedämme kyllä kokemuksesta että joillain muilla mailla on ollut aivan toisenlaisia resursseja

mutta onneksi nyt kuitenkaan turvaneuvoston paikka ei ole ostettavissa vaan se tulee jos on tullakseen sillä että meillä on uskottava linja ja suomen sitoutuminen ykn arvoihin ykn vahvistamiseen ja monenkeskisen yhteistyöjärjestelmän puitteissa toimimiseen tunnetaan ja että meillä on myös itsellämme näyttöjä osallistumisesta niin kriisinhallintaan rauhanturvaamiseen kuin kehitysyhteistyöhön

on ihan selvää että mitä vähemmän meillä on edustustopisteitä sitä vähemmän meillä on myöskin kontaktipisteitä joilla tätä suomen linjaa tehdään tunnetuksi

toteaisin kuitenkin että muita päätöksiä kuin ne jotka on julkistettu jo edellisen hallituksen aikana manilan lähetystön sulkemisesta nyt tulevasta islamabadin lähetystön sulkemisesta ja muutamasta konsulaattitoimipisteen sulkemisesta ei ole tehty

totta kai näitä valmistellaan mutta todellakin korostan sitä että mahdollisuudet yhteistyöhön pohjoismaiden kanssa ovat paremmat kuin aikaisemmin

epäilemättä myöskin tanska on tänä päivänä kaikkeen pohjoismaiseen yhteistyöhön aivan toisella lailla kiitettävästi kaikissa pohjoismaiseen yhteistyössä työ on valmis panostamaan kuin vielä jokin aika sitten ja meidän on tarkoitus seuraavassa ulkoministereiden tapaamisessa toukokuussa käydä läpi aivan kohteittain näitä yhteistyömahdollisuuksia

arktisen yhteistyön osalta

se on arktisessa neuvostossa sen toimintaohjelmissa ja suomen panoksessa siihen aika pitkälle määritelty mutta arktisten alueiden merkityshän tulee kasvamaan sekä haasteina että mahdollisuuksina mahdollisuudet liittyvät tietysti kuljetuksiin luonnonvarojen hyödyntämiseen ja totta kai suomi haluaa olla myöskin osaamisellaan tässä mukana

mutta ne haasteet kyllä liittyvät siihen että arktinen toimintaympäristö ja luonnonympäristö on erittäin herkkä ja haavoittuva ja kaiken mitä siellä tapahtuu täytyy tapahtua niin että yhtäältä ei tuhota korvaamattomia luontoarvoja ja että toisaalta alkuperäiskansojen mahdollisuudet ja oikeudet tulevat turvatuiksi

tämän arktisen yhteistyön kiinnostavuudesta kertoo sekin että monet maat hyvin kaukaisetkin maat arktisilta alueilta ovat halunneet päästä mukaan arktiseen neuvostoon tarkkailijajäseninä

me olemme kyllä olleet sitä mieltä että on ihan hyvä että tällaista mielenkiintoa on ja olemme pitäneet arktista neuvostoa näiltä osin tarkkailijan yhteistyön osalta tärkeänä ja haluamme myöskin euroopan unionin olevan aikaisempaa vahvemmin tässä mukana

ainakin ulkoministeri ja kehitysministeri ja ympäristöministeri tulevat olemaan paikalla ja tietysti on myöskin varauduttu siihen että uusi tasavallan presidenttikin voisi olla myös tässä valtuuskunnassa mukana koska siellä tulee olemaan joka tapauksessa näitä korkean tasonkin osioita ja mitä enemmän meillä on siellä edustajia tällä tavoin se tietysti maksimoi myöskin meidän vaikuttavuuttamme ja osoittaa meidän sitoutuneisuuttamme siihen asialistaan jota siellä käsitellään

todettakoon että joka tapauksessa presidentti halonenhan tulee myöskin olemaan tämän ykn kestävän kehityksen komission toisena puheenjohtajana paikalla ja hyvin aktiivisesti osallistumaan koko kevään aikana tämän komission työn tulosten esittelyyn ja eteenpäinviemiseen

hallitukset ovat valmistuttaneet esityksensä mieluummin virkatyönä tai jonkun selvitysmiehen ani harvoin selvitysnaisen toimesta ja joskus ulkoistaneet työn konsulteille tai jopa lobbareille

selvitysmiehiltä ja konsulteilta tilaaja saa sitä mitä haluaa eikä omaa kantaansa tarvitse koetella poikkeavien mielipiteiden ja kaiken maailman dosenttien kuuntelemisella ja vaihtoehtoisten mallien testauksella

aina ei edes tällaista valmistelua ole käytetty ja hallitukset ovat puutteellisen valmistelun jälkeen parin vuorokauden yöistunnoissa sopineet suurista ja kauaskantoisista asioista tietämättä tai tarkistamatta kaikkia tarkoittamattomia seurauksia päätösten jälkeen

isoja ja vuosikausiakin istuneita komiteoita oli aikanaan helppo pilkata herrat istuu palkka juoksee järki seisoo asiat makaa tyyliin joskus aiheesta

kuitenkin kaikki suuret ja onnistuneet reformit suomessa on valmisteltu laajan ja osallistavan valmisteluprosessin kautta jossa parlamentaarisilla sekä keskeiset intressitahot kokoavilla komiteoilla on ollut ratkaiseva osuus

toinen on että asianosaisten ja asiantuntijoiden komiteatyössä tapahtuvan kuulemisen ja osallistumisen pois jääminen on johtanut yksisilmäiseen valmisteluun ja ministerille läheisten erityisintressien perusteettomaan ja piiloteltuun suosimiseen

toiveemme onkin että parannuksia voitaisiin etsiä ja toteuttaa yhdessä sillä se on koko parlamentaarisen demokratian toimivuuden ja uskottavuuden kannalta meitä kaikkia koskeva asia

kuitenkin hallitus on useimmiten itse määritellyt aikataulun juuri niin kireäksi että se antaa tekosyyn laajemman kuulemisen ja huolellisemman valmistelun sivuuttamiseen

välikysymyksessä on käyty läpi useita esimerkkejä siitä minkälaisiin tilanteisiin tämä on johtanut

sen tavaksi on muodostunut pyrkimys ennakoivasti sivuuttaa kaikki etukäteen tehtyjen poliittisten päätösten kanssa ristiriitaiset näkemykset

tahattomuudesta tai tarkoituksellisuudesta riippumatta lopputulos on että hallitus on toistuvasti jäänyt kiinni yrityksistä antaa väärää tietoa ja salata oikeata

hallituksen vastaus ei valitettavasti kerro siitä että se olisi aidosti valmis ei vain pakon edessä myöntämään virheensä vaan myös korjaamaan toimintatapansa palauttaakseen luottamuksen lainvalmistelun avoimuuteen ja aitoon vuorovaikutukselliseen kuulemiseen joka on suomalaisen sopimusyhteiskunnan ja toimivan parlamentaarisen demokratian perustava edellytys

minusta tämä välikysymys on osoittanut tarpeellisuutensa ja käytetään tätä tilaisuutta ei nyt menneiden tai yksittäistapausten ruodintaan vaan siihen kun täällä on myös nyt hallituspuolueidenkin taholta tunnustettu se tosiasia että lainsäädäntötyön prosessointi vaatii kehittämistä että on puutteita

olin iloinen että pääministeri totesi että komiteatyöskentelyynkin palaamista harkitaan

että käytetään nyt tätä tilaisuutta siihen millä tavoin me voimme parantaa sitä lainsäädännön tasoa ja valmistelun avoimuutta

minusta on hienoa että täällä näyttää olevan jo aika laaja yhteisymmärrys siitä että lainsäädännön laatua on parannettava että vaikuttavuusarvioita on tehtävä laajemmin ja että myöskin laajapohjainen komiteavalmistelu olisi tulevaisuudessa taas käytössä

minusta tämä asia voidaan jättää historian dosenteille jos kuitenkin näemme että tuloksia näiden kolmen ensimmäisen asian suhteen on jatkossa odotettavissa

en tuossa yksilöinyt yhtään mitään vaan jokainen voi todeta ja itse tulen kyllä historian dosenttina näitäkin asioita aikanaan käsittelemään millä lailla erilaiset lainsäädäntöasiat ovat syntyneet